hyvät edustajat

hyvät edustajat

ottaen huomioon tämän meidän väliaikaisen istuntosalin haasteellisen akustiikan pyydän jokaista tykönään huomioimaan sen ja keskittymään siihen kansanedustajan arvokkaaseen ja vakaaseen käyttäytymiseen ja välttämään tarpeetonta keskustelua

asia

sari essayah pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

keskustelua ei syntynyt

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

asia

edustaja elsi katainen pyytää vapautusta yleisradion hallintoneuvoston jäsenyydestä edustaja mats nylund valtiovarainvaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä sekä joakim strand valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

totean että vaali on yksimielinen

tässä salissa on edelleen hieman haasteita meillä kuulla toisiamme ja jotta huomioimme keskustelun ja toiset kuulijat läsnäolijat täällä ja myös kotona tätä television tai netin kautta seuraavat kansalaiset niin pyritään välttämään tarpeetonta keskustelua tässä salissa

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

arvoisat edustajat ärade ledamöter

silvia modig pyytää vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä

äänestyksen kolmantena asianaan liikenne ja viestintävaliokunnantäydennysvaali toteen että vaalien yksimielinen eduskunta valitsi liikenne ja viestintävaliokunnan jäseneksi mirja vehkaperän

asia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

on hyvä muistaa että reilun miljardin vuosittainen kehitysapu rahoitetaan velaksi kun tiedetään että suomi ottaa tämän hallituksen johdolla uutta velkaa useita miljardeja euroja joka vuosi

seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekulle paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

keskustelussa on antero laukkanen laura huhtasaaren kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset

eduskunta valitsi liikenne ja viestintävaliokunnan jäseneksi marisanna jarvan sivistysvaliokunnan varajäseneksi mikko alatalon ympäristövaliokunnan jäseneksi mikko kärnän ja lakivaliokunnan jäseneksi niilo keräsen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

olkaa hyvä

asia

terrori iskut brysselissä järkyttivät meitä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnöt

anteeksi jää ministeri

asiana on suullinen kyselytunti

suureen valiokuntaan puheenjohtajaksi edustaja on virolainen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi edustajat louhelainen toiseksi varapuheenjohtajaksi edustaja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

keskustelussa on edustaja katja taimela edustaja harry wallinin kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

jäseneksi

keskustelussa on outi alanko kahiluoto merja mäkisalo ropposen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

suremme brutaalin väkivallan uhrien ja heidän läheistensä puolesta

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja arhinmäki

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ministeri hautala kommentoi väärinkäyttöepäilyjä myös lehtien palstoilla joista kävi ilmi että ministeriö ei seuraa aukottomasti kehitysyhteistyörahojen käyttöä vaan että niitä valvotaan pistokokein

äänestyksen kolmantena asianaan suuren valiokunnan ennen vaalia totean että valion yksimielinen eduskunta valitsee suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja ala nissilä asia

esittelen annettava lausunto

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

aloitetaan keskustelu pääministeri sipilä olkaa hyvä

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

pyydän nyt paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ero on se että länttä ja

aina käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asian käsittelyn pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusitoista asian käsittely keskeytettiin

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

keskustelua ei syntynyt

keskustelua ei syntynyt